arvoisa puhemies

oman kritiikkinsä ansaitsee myös se että tässä lakiesityksessä demokratia mikä on erittäin suuri asia on altistettu poliittisen kaupankäynnin pelinappulaksi

mutta sitten kun arvioidaan tätä suomen sisäistä turvallisuutta koko sisäasiainministeriön toimialan kustannuspaineita tuottavuusohjelmaa kaiken kaikkiaan sitä millä tavalla asutus suomessa keskittyy syntyy huomattavan paljon harvaanasuttuja alueita niin on itse asiassa pakko kysyä arvoisat ministerit kyetäänkö itse asiassa nyt tulevaisuudessa huolehtimaan onko meillä edellytyksiä huolehtia koko maan alueen nyt paino sanoilla koko maan sisäisestä turvallisuudesta eli huomioida myös nämä harvaanasutut maaseutualueet

tähän lakiin näyttää sisältyvän myös kirjauksia kiinteistötoimitusten osalta ja täytyy nyt todeta se että nämä kirjaukset ovat ainakin siltä osin erittäin myönteisiä että näitten kiinteistötoimitusten kustannuksia pyritään alentamaan ja tietysti tässä täytyy toivoa että nämä kiinteistötoimitusten alenevat kustannukset eivät kohdistu vain viranomaisiin vaan siitä pystyvät sitten hyötymään myös itse toimitusten kohteet ja asiakkaat

arvoisa puhemies

ensinnäkin jos lappia ja rovaniemeä ei kiinnosta yhtiön kotipaikka niin kyllä se voidaan siirtää sitten kainuuseen

eli edelleen uskon siihen että meillä on mahdollisuudet tämän kaivoksen osalta kannattavan kaivostoiminnan jatkumiseen

edustaja myllerille

ja kun tätä tarkastelee hiukan etäämmältä niin on pakko todeta että kyllä tässä lakiesityksessä on kyse vain poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja poliittisesta kaupankäynnistä ja olen kyllä vakaasti samaa mieltä kuin mitä tässä mietinnössä keskustan edustajaryhmä on esittänyt

te sanoitte että kolmanteen taseeseen siirrettävät maa alueet tai alueet siirtyisivät tuottotavoitteen piiriin

eli lisätalousarvion esitys terrafamen osalta vaikuttaa tällä hetkellä hyvin perustellulta jo senkin takia että kaivostoiminnan äkkinäinen lopettaminen voisi merkitä mittavia ympäristövahinkoja ja toiminnan keskeytys on todella erittäin kallista

kuten jo aiemmin sanoin lakiuudistuksen käsittelyn alkuvaiheessa eduskuntaan tuotu esitys vaikutti heikosti laaditulta ja valmistellulta

kolmanteen taseeseen siirrettäville alueille ei tule tuottotavoitetta mutta mikäli tuottovaadetta niille alueille halutaan voidaan siirto tehdä eduskunnan tai valtioneuvoston päätöksellä

tämän käsittelyn kuluessa on kuitenkin tullut käsitys siitä että itse asiassa tullilakiesitykseen sisältyvä kokonaisuus oli melko huolella laadittu vaikka korjattavia asioita löytyi aika tavalla

keskustelu päättyi

esityksen perusteluissa olisi voinut ja olisi pitänyt avata moniakin asioita tai yksityiskohtia enemmän mikä olisi helpottanut ymmärtämistä ja poistanut myös epäselvyyksiä itse sisällön osalta

hallintovaliokunnan jäsenenä minun on pakko todeta se että minun on pakko tulee

minua nyt todella vaikea lähteä käsittelemään valiokunnassa tätä kuntarakennelakia kun meillä ei ole selkeää tietoa siitä mitä todella täällä sosiaali ja terveydenhuollon puolella tapahtuu millä tavalla valtionosuusjärjestelmä kehittyy mitä rahoituksen puolella tapahtuu eikä meillä myöskään ole tietoa siitä millä tavalla näitten kuntien tehtävien kehitystä on ajateltu

jotta lainsäädännön valmistelu kaiken kaikkiaan olisi mahdollisimman huolellista niin totean tähän liittyen yhden huomion itse asiassa saman huomion mihin edustaja kari äskeisessä puheenvuorossaan kiinnitti huomiota

nimittäin oli ja on erittäin valitettavaa että tullin toimivaltuuksia koskien esimerkiksi voimankäyttöä tai muuta sellaista toimintaa jota tulisi vertailla suhteessa poliisiin ja rajavartiolaitokseen ei ilmeisestikään ollut laadittu riittävässä yhteistyössä näitten tahojen kanssa

arvoisa puhemies

eli edelleen viittaan tähän oikeuskanslerin näkemykseen ja ainakin hänen ratkaisunsa henkeen siinä että kun näitä asioita täällä eduskunnassa käsitellään niin on välttämätöntä tietää aivan oleelliset perustavaa laatua olevat asiat tämän käsittelyn pohjaksi

valiokunta tässä mietinnössään toteaa minusta aivan oikein kun se pitää tärkeänä että synnytysyksiköitten toiminnan järjestämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon toiminnan laatu ja potilasturvallisuus

juuri näin

pidän myös valiokunnan arviota kohtuullisen oikeana kun mietinnössä todetaan että riittävän suuri synnytysten määrä parantaa sairaalan mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää henkilökunnan osaamista hätä ja erityistilanteissa

jos oikein ymmärsin kun kuuntelin tuossa debatin aikana niin ministeri virkkunen halusi arvioida tätä keskustan mallia hiukan kriittisesti lievästi sanoen hiukan kriittisesti

kun oikeuskansleri taannoin totesi hyvin selkeästi että kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun eritahtisuus on perustuslain näkökulmasta ongelmallinen oletin ilman muuta että viimeinkin hallitus menisi peilin eteen ja tekisi selkeät perustavaa laatua olevat johtopäätökset tästä valmistelun tilanteesta niin kuntauudistuksen kuin tämän sosiaali ja terveydenhuollonkin osalta

tiiviimpi yhteistyö valmisteluvaiheessa olisi voinut hälventää epäluuloa sisältöä kohtaan ja ehkä myös auttaa kirjoittamaan joitakin kohtia selkeämmin

lainvalmistelun osalta myös kaksi muuta huomiota

on hyvä muistaa että tullirikosten estämisestä paljastamisesta ja selvittämisestä sekä tullirikoksista epäiltyjen syytteeseen saattamisesta säädetään tullin rikostorjunnasta annetussa laissa joka tuli voimaan jo viime vuoden kesäkuussa

arvoisa puhemies

täällä herkästi keskustelussa kohdennetaan keskustelu ja kritiikki näihin yksittäisiin säästökohteisiin mutta edustaja kankaanniemi aivan oikein toi esille tämän ison kuvan eli hallitushan pyrkii etenemään kuitenkin kolmea tietä

pulliaisen puhetta kuuntelin niin melkeinpä sanoisin että olen täysin samaa mieltä ainakin johtopäätöksistä tämän lakiesityksen osalta

tosin sen jälkeen kun pääministeri ja kaikella ystävyydellä myös kuntaministeri olivat ensin viitanneet kintaalla oikeuskanslerin näkemykselle asetti pääministeri työryhmän kasaamaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta yhteistä hallituspuolueitten näkemystä

joudutaan tekemään valitettavasti näitä ikäviä säästöjä sen lisäksi tehdään erittäin isot rakennemuutokset aivan välttämättömät rakennemuutokset joista totta kai tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on yksi aivan keskeisimpiä ja kolmas on sitten se että haetaan näitä isoja merkittäviä kasvun elementtejä joista totta kai tämä kilpailukykysopimus on ehkä kaikkein keskeisin

hän totesi että paras tie olisi että työmarkkinajärjestöt löytävät niihin ratkaisut mutta ellei ratkaisua löydy niin hänestä hallituksella on aina oma vastuunsa maan taloudesta

ensinnäkin täytyy kiittää ulkoasiainvaliokuntaa erinomaisen tärkeän aiheen käsittelyyn ottamisesta

eli kyllä kaiken kaikkiaan kemera lainsäädännön osalta on aika erikoinen tilanne metsätalouden näkökulmasta voi jopa sanoa että aika lailla olisikohan oikea sana jakomielitautinen tilanne

siksi kaikkien näitten uudistusten pääpainon pitää olla palveluitten palvelurakenteitten ja palvelujen tuottamistapojen uudistamisessa ja elinkeinopolitiikan vahvistamisessa ei suinkaan kuntarajoissa eikä suinkaan kunnallisessa hallinnossa

on selvää että se on vaikuttanut tullilakiesityksen antamisen aikatauluun mutta sen sijaan esimerkiksi tullin toimintavaltuuksia koskevan sääntelyn valmisteluun ja vertailuun poliisin ja rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien kanssa on ollut aika runsaastikin aikaa käytettävissä

minä ymmärrän tämän sillä tavalla että yksi selkeä peruste tähän poikkeamiseen on etäisyydet

tänä syksynä myös keskeinen suomalainen taloustutkimuslaitos on todennut että kustannusten alentamisesta olisi syytä kääntää katseet uudistuksiin joilla parannetaan työmarkkinoitten dynamiikkaa ja tuottavuuskasvun edellytyksiä

edelleen ongelmana näkyy se että hallituksen ensisijainen tavoite on kuntaliitokset ja vasta toissijainen sote palveluitten uudistaminen ja järjestäminen

ja tätä kautta ainakin itse ymmärrän sillä tavalla kun ajatellaan lapin tai kainuun tavattoman pitkiä etäisyyksiä että tällä tarkoitetaan sitä että lapissa tai kainuussa on niin kuin itsestäänselvyys että poikkeamismahdollisuus on olemassa ja muun muassa kainuun keskussairaalassa synnytystoiminta tulee säilymään nyt ja tulevaisuudessa

se ehkä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa vähentää kotimaista kysyntää mutta sen tarkoitushan on pureutua nimenomaan meidän suurimpaan ongelmaan eli siihen että parannetaan viennin edellytyksiä

arvoisa puhemies

eli meillä on todella niin kuin ed

on aivan selvää että kuntapalveluitten tuottavuus ei kasva automaattisesti kuntakoon kasvaessa eli tuottavuus ei suinkaan kasva automaattisesti kuntarajoja siirtelemällä

sen lisäksi hallitus on tehnyt merkittäviä työllisyys ja yrittäjyyspaketteja normien purkamista on tehty erittäin isot infrapaketit ja niin poispäin ja koko ajan pyritään pitämään verotase muuttumattomana

näinhän hallitus käytännössä on toiminut

mutta ruokakriisiä voisi käsitellä myös ainakin kahdella muullakin tavalla

mutta on aivan selvää että tähän kaikkeen tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä niin hallitukselta työmarkkinajärjestöiltä kuin myös sitten yrityksiltä ja tähän tarvitaan yhteistä viestiä myös tästä salista

joka tapauksessa rohkenen sanoa että eduskuntatyön pohjalta esillä oleva lakikokonaisuus on nyt erittäin huolella valmisteltu ja haluan tässäkin antaa kyllä hyvin runsaat kiitokset erityiskiitokset havin hallintovaliokunnan valiokuntaneuvos rinteelle

keskustan kuntaratkaisu rakentuu kahdesta tasosta siis kotikunnasta ja maakunnasta ja tietysti täällä pääkaupunkiseudulla on erillinen metropoliratkaisu

tätä kuuta tämän orpon työryhmän sote linjausten keskustelun yhteydessä että on selvää että sillä esityspohjalla hallintovaliokunnassa on vaikea käsitellä muuta kuntalainsäädäntöä kuten muun muassa kuntarakennelakiesitystä

arvoisa puhemies

me kaikki tiedämme ja tunnistamme kiinan melamiinikatastrofit italian juustoskandaalit rehuskandaalit euroopassa tautiepidemiat jnp

arvoisa puhemies

eli kyllä minusta hallitus tekee aivan oikeaa politiikkaa

itse koen jonkinlaiseksi ongelmaksi tässäkin lakiesityksessä sen että tämänkin pohjalta siirretään aika paljon merkittävien asioitten päätöksentekovaltaa asetusten taakse ohi eduskunnan päätösvallan

arvoisa puhemies

kun tätä lakiesitystä selaa sinälläänhän tässä näyttää olevan ihan hyviä tavoitteita mutta minun arvioni mukaan ei mitään sellaista minkä vuoksi me tarvitsemme erillisen ilmastolain kansallisesti lisäämään vain hallinnollista byrokratiaa

tämän kansalaisaloitteen pohjalta ainakin itselläni on ollut mahdollisuus käydä hyvin hyvää ja laajaa keskustelua niin turkistarhaajien kuin tarhausta vastustavien kanssa

maakunta vastaa kalleimmista ja raskaimmista tehtävistä eli siis muun muassa perusterveydenhuollosta peruserikoissairaanhoidosta lainausmerkeissä ja pääosasta sosiaalipalveluja

kun tuota komission cap esitystä katsoi niin nopealla arvioinnilla siinä on toki jonkin verran hyvääkin mutta myös erityisen paljon huonoa

eli on pakko todeta että kaiken kaikkiaan tämä on monella tavalla aika mahdoton tilanne metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta ja on vaikea nähdä kuinka metsäkenttä kaiken kaikkiaan tällaisen lainsäädäntötilanteen vallassa voi toimia

arvoisa puhemies

kun tätä esitysnippua katsoo niin jollakin tavalla harmittaa että otin vastuulleni ympäristövaliokunnassa oman ryhmäni osalta tämän lain sisällön käsittelyn

tarkoitin sillä silloin muun muassa sitä että on olemassa aivan selkeitä ongelmia kuntien ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden osalta ja laajemminkin esitysten epäselvyyttä perustuslain näkökulmasta

erityisesti kiinnittyi huomio siihen että tuolla komission esityksellä ei juurikaan kiinnitetä huomiota sitten tuotannon kannattavuuteen ja viljelijöitten tuloihin eli tämä esitys selkeästi uhkaa kyllä maatalouden kilpailukykyä

eli mehän joudumme tunnustamaan että tulevina vuosina muun muassa suomalaisesta naudanlihasta meillä on erittäin kova pula

suurin vaikutushan kaiken kaikkiaan ilmastonmuutoksen hillinnässä tulee kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja kansainvälisten ilmastosopimusten kautta ja minä ymmärrän että niihin meidän pitää panostaa voimaa taitoa ja tätä ympäristövirkamiesvoimaa eikä välttämättä tähän omalla pienellä kansallisella hiekkalaatikolla leikkimiseen

itse asiassa kahden ryhmäpuheenvuoron pohjalta tuli mieleen kysymys siitä uskommeko täällä riittävästi teknologian kehittymiseen teknologian kehittymiseen siinä että yleensäkin päästään tässä energia ja ilmastopolitiikassa eteenpäin

yhdyn myös tässä edustaja karin puheenvuoron näkemykseen siitä että tämän lain toimivuutta on tietyllä tavoin seurattava ja katsottava tämän lain toimivuutta jatkossa

tuon esityksen osalta on todettava että vr ottaa erittäin vahvaa vastuuta liikenneinfran rahoittamisesta

tälläkin uudistuksella nyt sitten puututaan kalaveden omistajien oikeuksiin laajentamalla yleiskalastusoikeuksia tai siirtämällä päätöksentekoa ely keskukselle eli siis lailliselta organisaatiolta siirretään päätöksentekovaltaa pois

mutta joka tapauksessa on todella äärettömän hyvä asia että vihdoin ja viimein asuntoyhtiölaki muutetaan vastaamaan niitä muuttuneita olosuhteita mitä tuossa ministeri myös lävitse kaiken kaikkiaan kävi

sen takia olisinkin toivonut että ulkoasiainvaliokunta omassa päätösehdotuksessaan olisi esittänyt myös sitä että eduskunta edellyttäisi valtioneuvostolta vuosittain selvitystä myös meidän omasta huoltovarmuudesta ja med omars maistuu oma varaisuudesta

arvoisa puhemies

tehokkuus myös taloudellinen tehokkuus tulee siitä että näitten toimintojen väliset raja aidat saadaan mahdollisimman matalaksi tai jopa pois

arvoisa puhemies

ja niin edelleen

jo sellainenkin asia kuin tietojärjestelmien saaminen kuntoon on hyvin vaikeaa kun odotetaan muutoksen muutosta ja ratkaisua millä tavalla tässä talossa näitten osalta edetään

uusia näkökulmia on löytynyt mutta samalla on voinut myös todeta sen että kyllä turkistarhaus on alana kehittynyt valtavasti tässä vuosikymmenien ja vuosien saatossa ja nimenomaan parempaan suuntaan

nimittäin ensinnäkin vasemmisto haluaa omassa puheenvuorossaan kasata ihmiset hyvin tiiviisiin yhdyskuntiin vaikka esimerkiksi liikenneteknologia polttoaineet moottorit menee vahvasti eteenpäin puhtaampaan suuntaan mikä omalta osaltaan taas sitten puoltaa hajautetumpaa yhdyskuntarakennetta

aivan lyhyesti lopuksi

mutta tietysti tämmöinen tarkempi arviointi on aika vaikeaa ilman että tiedetään se millä tavalla tätä kokonaispakettia sitten lähdetään rajoittamaan

tämän lakiuudistuksen käsittelyn yhteydessä törmättiin tullin johtamiskokonaisuuden ongelmiin

näille olemassa oleville maakunnille siis kyseessä ei ole uusi hallinnon porras on olemassa olevien maakunnan maakunnille voitaisiin siirtää tiettyjä koulutuspalveluita muun muassa ammatillinen koulutus

en myöskään innostu tästä lain keinotekoisesta jaosta päästökauppaan ja päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin

kun tämän jälkeen tuli sitten tieto siitä että hallitus täydentää pikaisesti näitä sosiaali ja terveydenhuollon linjauksiaan oletin ilman muuta että hallitus tuo täydentävän esityksen joka jo hyvin pitkälle on puettu myös lakipykäliksi

ruokakriisin osalta muutama huomio

korostaakseni muutamaa kohtaa totean sillä selauksella mitä olen nyt tehnyt että on todella tärkeää että tällä lailla ihan aidosti todella pyritään muun muassa parantamaan osakkaitten tiedonsaantioikeutta

jos minä nyt oikein ymmärrän niin tämän cap paketin järkevä soveltaminen viljelijöitten kannalta kyllä edellyttää sitä että juuri nykyistä rahoituspakettia rahoituskokonaisuutta ei leikata

pelkään pahoin että tässä tulee sellainen iso riski että päästökaupan ulkopuoliselle sektorille muun muassa maataloudelle tullaan asettamaan jossakin vaiheessa aivan kohtuuttomat ja suhteettomat päästövähennystavoitteet eli sitä kautta tällä tulee olemaan myös kansallista vaikutusta

valiokunnalla ei tietenkään ole mahdollisuutta hakea ratkaisua niihin mutta itse ymmärrän että nykyinen tullin johtamiskokonaisuuden hyvin ristiriitainen tilanne ei millään muotoa voi jatkua kovinkaan pitkään

arvoisa ministeri pohdittiinko tässä lainvalmistelun yhteydessä nyt sitten kuinka paljon sitä että myös kalastuslakiin otettaisiin ikään kuin mallia metsälain uudistuksesta jossa päätösvaltaa siirretään entistä enemmän sille metsänomistajalle

vrn tase kestää tämän tänä vuonna

tietysti koroista seuraa jotain sitten vuokratasoksi

minä ymmärrän sillä tavalla että kaiken kattava vihreä lanka on mielestäni se että jokaisella maalla on velvollisuus ja oikeus huolehtia omasta ruokaturvastaan ja että ilmastonmuutosten hillitsemiseksi ruuan monella tavalla järjetön rahtaaminen maapallon ympäri on kohtuutonta

itselleni tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä ei kuitenkaan ole tullut sellaista tietoa tai näkemystä että olisin tullut aloitteen tavoittelemalle tarhauksen kieltämisen kannalle monestakin eri syystä

totta kai niille jäisivät maakuntien liittojen tehtävät mutta niille voitaisiin siirtää myös muun muassa valtion aluehallinnolle kuuluvia tehtäviä kenties jätehuollon kuntayhtymää pelastuslaitosta jnp

tuolla ympäristövaliokunnan kuulemisessa jonkun verran herätti asiantuntijoitten puolelta pohdiskelua se miksi ei ole pohdittu edellytyksiä rakentaa kohtuuhintaisia ara vuokra asuntoja parantamalla nykyisen korkotukilainoituksen ehtoja

vastaavasti vihreät sitten omassa puheenvuorossaan halusivat luopua massiivisista turvevaroistamme ja niitten hyödyntämisestä vaikka turpeenpolttoteknologia kehittyy vahvasti eteenpäin hiilidioksidin talteenottomenetelmät kehittyvät valtavasti eteenpäin

silloin valtio voisi toimenpiteissään harkita sijoittajaintressin lisäksi näitä muita strategisia intressejä jolloin yhtiön tulevaisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä voitaisiin peilata myös hallituksen omiin linjauksiin tästä alueen kehittämisestä selkeämmin kuin nyt

vr omalta osaltaan haluaa osoittaa sen että meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa lykätä tätä ouluseinäjoki radan perusparannusta mutta käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä että meidän on syytä tietyllä tavalla myös sitten hillitä keskustelua tuon henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle

vai voitaisiinko samaan tulokseen päästä sitten sillä että tätä luokitusta hiukan löyhennettäisiin ettei tämä luokitus olisi niin jäykkä kuin tällä hetkellä

eli itse asiassa kysymys kuuluukin minkä kokoluokan panostuksia hallitus on ajatellut tähän tuotekehitykseen panostaa tulevina vuosikymmeninä

kotikunnat taasen sitten hoitaisivat niille luontevasti kuuluvat tehtävät muun muassa peruskoulun varhaiskasvatuksen kirjastot esimerkiksi elinkeinoasiamiestehtävät ja niin edelleen

se on parasta mahdollista ilmastopolitiikkaa huoltovarmuutta ja mielettömän kestävää niin taloudellisesti sosiaalisesti ekologisesti kulttuurillisesti kuin myös eettisesti

eli kysyä sopii tältäkin osalta miten me kannustamme metsänomistajia yhteismetsien perustamiseen miten me kannustamme ikään kuin metsänomistajia siihen että näitä metsätiloja ei pirstottaisi vaan niistä muodostettaisiin mahdollisimman tehokkaita yksiköitä yhteismetsiä

eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt kyllä mietinnössään huomiota erittäin tärkeään asiaan eli lainsäädännön tasoon ja lakien vaikuttavuusarviointiin

no asunto osakeyhtiöissä on ollut huomattavan paljon ongelmia muun muassa huoneistojen korjausvastuista ja nyt tällä lakiesityksellä näköjään annetaan osakkaille hyvin yksityiskohtaiset kunnossapito ja muutostöitten menettelytapaohjeet

tietysti voi noin raadollisesti todeta että eläimen näkökulmasta katsottuna on monella tavalla sama käytetäänkö siitä liha vaiko turkis

kenelläkään tässä salissa ei liene pienintäkään epäselvyyttä siitä että tuo ouluseinäjoki rata on äärettömän tärkeä ratahanke

jälleen kerran yhdeksi suureksi kysymykseksi nousee se että nytkin tästä puuttuvat täysin laskelmat esityksen taloudellisista vaikutuksista näkemykset hyödyistä ja haitoista